sen jälkeen tietysti voidaan keskustella siitä että kun tällä tiellä jatketaan eteenpäin niin aika nopeasti ollaan tilanteessa jossa ihmisen ydinrauhan piiri kutistuu aika olennaisesti ja yhteiskunta alkaa määrätä ihmisten kaikkein sisäisintä vapauspiiriä

on täysin selvää että jos meillä on jokin rikoslaissa rangaistu teko niin ei sitä saa tehdä missään suomessa eikä kotirauha vapauta rangaistuksesta

sinä päivänä jos tupakoinnista tehdään rikollista toimintaa on täysin selvää savo dennis kotioloissa kieltä ei ole mitä

mutta jos tätä voidaanko semmonen että se on vain että rikoslakiin tehdään sellainen yleinen säännös jossa todetaan että jos lapsi on tietyllä etäisyydellä ei saa polttaa lainkaan niin tietysti tämmöinen säännös voidaan ulottaa myöskin kotiolosuhteisiin

auto on ajolaite ja on selvää että tuohon ajolaitteeseen liittyviä teknisiä määräyksiä yhteiskunta ilman muuta voi antaa ja näihin teknisiin määräyksiin kuuluvat myöskin turvallisuuslaitteita koskevat määräykset

tästä syystä on täysin selvää että turvavyötä koskevia määräyksiä voidaan antaa niin että autossa pitää olla turvavyö ja että myöskin tuota turvavyötä jos sellainen on pitää käyttää

tässä suhteessa mielestäni järjestelmä on täysin selvä

täytyy sanoa että tässä suhteessa juuri huoli siitä kuinka pitkälle mennään vapauspiiriä rajoittamaan on ihan aito ja jossakin vaiheessa pitää laittaa se raja josta ei enää voida mennä eteenpäin

mielestäni voitaisiin ihan harkita sitä että kun suomalaisella yhteiskunnalla on velvollisuus huolehtia suomen kansalaisista ja suomalaisista opiskelijoista niin ammattikorkeakouluille maksetaan korvausta suomalaisista opiskelijoista mutta ei ulkomailta tulevista opiskelijoista

ihan täytyy vielä sanoa että eduskunnassa tietysti meillä on pikkuisen se ongelma että sosiaali ja terveysvaliokunta katsoo asioita yhdestä näkökulmasta ja on tietysti huolissaan kaikista asioista joilla on terveyden kanssa tekemistä ja voi sanoa että menee aika pitkälle näissä asioissa ottaen koko eduskunta huomioon

tietysti perustuslakivaliokunnan tehtävä on tulkita asioita perusoikeuksien kannalta

jos minä nyt otan yhden esimerkin yhdysvalloista joka on kallis paikka opiskella niin tämmöinen barack obama senior oli tuolla keniassa ja sieltä sitten meni yhdysvaltoihin opiskelemaan ja pärjäsi kohtalaisen hyvin ja hänelle on poikakin sen jälkeen tullut tämmöinen barack obama junior ja hänkin on pärjännyt ihan hyvin niin että kyllä tämä amerikkalainen järjestelmä vaikka on näitä lukukausimaksuja ihan kohtuullisen säätykierron takaa

ehkä on kuitenkin syytä todeta se sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenille että äskettäin tehtiin selvitys suomalaisten käsityksistä tupakoinnin rajoituksista

tältä osin perustuslakivaliokunta totesi mitä tulee autoon että tarkoituksenmukaista ja oikein on että tehdään valistusta kerrotaan minkälaista haittaa aiheutuu tupakoinnista autossa ja pyritään tällä saamaan ihmisiä noudattamaan tiettyä käyttäytymiskaavaa eli sitä että autossa ei lainkaan poltettaisi

olen sitä mieltä että ei ole hyvä että autossa poltettaisiin ja sen puolesta pitää tehdä töitä mutta täytyy sanoa että perustuslakivaliokunnan kanta ei ole pelkästään perustuslakiin perustuva vaan vastaa myöskin suomalaisten oikeuskäsitystä tältä osin

tältä osin viittaan tähän äsken mainitsemaani lausuntoon

lopuksi arvoisa puhemies haluan todeta että tosiaan tässä laissahan on mielenkiintoinen lähtökohta joka on se että sanotaan että tavoitteena on tupakoinnin lopettaminen

pyritään tekemään se niin tehokkaasti kuin suinkin mahdollista ja valtiolla on erityinen tuottavuusohjelma jolla pyritään pitämään huolta siitä että tuottavuus paranee kaikissa toiminnoissa tehdään asiat paremmin tehokkaammin

näin tulkittuna kuitenkin sitten kerrotaan mikä yhteiskunnassa on tavoitteena enkä näe sitä kovinkaan hankalana

on erittäin hyvä että tuo paisuminen on nyt pantu kuriin ja pyritään pitämään huolta siitä että eduskunnassa asiat tehdään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti

voi sanoa että nyt tällä eduskuntakaudella on porvarihallituksen aikana ja eduskunnan johdon toimesta pidetty huolta siitä että nimenomaan pyritään menemään näihin normaaleihin pelisääntöihin ja katsomaan että tehdään asiat hyvin ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja ei aiheuteta ylimääräisiä kustannuksia

tässä suhteessa on erittäin hyvä että pidetään huolta siitä että myöskin kansainvälisen toiminnan menot ovat tiukassa kontrollissa ja rahoja ei törsätä

arvoisa puhemies

he raportoivat äärimmäisen ajankohtaisista asioista juuri niistä aiheista joista on kysyntää joista kansanedustajien ja muittenkin suomalaisessa yhteiskunnassa pitää tietää ja tuntea

mitä tulee sitten turvavyöhön haluan korostaa sitä että kysymys on nimenomaan liikenteen sääntelystä ja liikenteen sääntelyssä pitää olla laajat mahdollisuudet jotta liikenne ylipäänsä toimii

mutta silloin tietysti pitää sitten osoittaa konkreettisesti että siitä aiheutuu terveyshaittoja

jos se voidaan osoittaa minkä uskon että voidaan tehdä niin sinänsä ei ole ongelmaa etteikö sitä voida kriminalisoida

olen edustaja lipposen kanssa täsmälleen samaa mieltä

edustaja mustajärveltä olisin kysynyt onko niin että johan bäckman on ainoa tutkija jonka te hyväksyisitte ulkopoliittiseen instituuttiin vai onko joitakin muitakin henkilöitä joita te voisitte ajatella

ja krimin historia

on varmaan perusteltua että poliisiammattikorkeakoulua ja siellä suoritettavia tutkintoja kehitetään ja osaamistasoa pyritään nostamaan

kuitenkin täytyy sanoa että toivon että valiokunta hyvin huolellisesti käy tämän hallituksen esityksen lävitse ja arvioi että se on myöskin kaikilta osin tarkoituksenmukainen

toivon että erityistä huomiota kiinnitetään tutkimustehtävän määrittelyyn kun tutkimustyötä tehdään poliisiammattikorkeakoulussa ja että se olisi mahdollisimman laaja alaista

nyt kun järjestelmää muutetaan niin mielestäni valiokunnan täytyy erittäin huolellisesti arvioida onko tämä tarkoituksenmukainen järjestelmä ja pitääkö se myöskin huolta siitä että saadaan hyviä poliiseja ammattimaisia poliiseja